toinen seikka johon haluaisin tässä talousarvioesityksessä kiinnittää huomiota on se että on varsin harmi että maakunnan kehittämisraha lakkautetaan eikä sitä maakuntien käyttöön tulevana vuonna anneta

tässä on ollut useamman kymmenen miljoonan euron potti jonka avulla maakunnat ovat voineet kehittää maakunnissa olevia tärkeitä hankkeita ja saada liikkeelle uusia ideoita ja tavallaan vivuttaa tärkeitä toimia eteenpäin

ympäri suomea on ollut erittäin hyviä esimerkkejä ympäri suomea siitä ei siitä että kuinka tehokkaasti maakunnan kehittämisrahaa on eri alueilla käytetty

todellakin on harmi ettei sitä nyt tässä ensi vuodelle esitetä mutta onneksi esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan että täytyy kuitenkin jatkossa vakavasti harkita josko maakunnan kehittämisraha palautettaisiin repertoaariin

meillähän nyt oli vähän erimielisyyttä tai sananvaihtoa täällä salissa siitä onko oppisopimuskoulutus paras tapa vai tulisiko siirtyä koulutussopimukseen

niitä oppisopimuspaikkoja ei ole tarpeeksi ja yksi syy siihen on se että se on hyvin kallis järjestelmä työnantajalle ja myöskin työnantaja on se joka kantaa riskin

siinä mielessä toivoisin että tätä suomen yrittäjien esittämää koulutussopimusajatusta pohdittaisiin yhdessä ja kehitettäisiin eteenpäin jotta saataisiin työnantajatkin innostumaan tästä asiasta

ymmärrän kyllä sen että halutaan maksaa ammattimiehelle ammattimiehen palkka mutta välttämättä nämä opiskelijat siinä koulutuksen alkuvaiheessa eivät ole vielä niitä sellaisia ammattimiehiä joille työehtosopimuksen mukainen palkka tulisi maksaa ja näin ollen minusta on vähän hölmöä suorastaan tukehduttaa tätä järjestelmää liian paksuilla työehtosopimuksilla

emmekö voisi kehittää tätä koulutussopimusmallia jolloin siis opiskelija olisi oppilaitoksen palveluksessa ja saisi kyllä palkkaa siitä opiskelusta samalla kun valmistuu ammattiin mutta kustannus ja riski työnantajalle ei tässä tilanteessa olisi niin iso

arvoisa puhemies

olisi suotavaa että viisumin myöntöprosessia tehostettaisiin mahdollisimman paljon jotta kaikki jotka haluavat matkustaa sen viisumin ripeästi saisivat ja tietenkin vaikuttaisihan se myönteisellä tavalla myös ulkoministeriön viisumimyynnistä saataviin tuloihin

toinen asia mikä konsulaatissa käydyssä keskustelussa lievänä huolena nousi esiin liittyi tässäkin talossa nyt käsittelyssä olevaan tai tänne piakkoin yleiseen käsittelyyn tulevaan niin sanottuun eun älykkäät rajat järjestelmään

siihen liittyy schengen alueen ulkopuolisten matkustajien sormenjälkien talteenotto biometristen passien käyttö asiaankuuluvan tietojärjestelmän käyttöönotto jonka avulla voidaan seurata schengen alueen ulkopuolisten matkaajien liikkeitä rajojen yli ja niin edelleen

kaikin puolin kannatettava ja hyvä systeemi joka varmasti parantaa maamme asukkaiden turvallisuutta ja pienentää rikollisuuden riskiä rajalla

nyt kuitenkin viisumin myöntöprosessissa tulisi sitten ottaa viisumia myönnettäessä tämän eu alueelle matkaavan henkilön sormenjäljet ja kun tämä viisumin myöntötapahtuma on ulkoistettu sitten kaupallisille toimijoille niin syntyykin erikoinen tilanne

eteläisellä saimalla muutama ammattikalastaja harjoittaa aika voimakasta troolauskalastusta ja osakaskuntien kanssa on kyllä sopu ollut koetuksella pitkän aikaa

ely keskuksen mukaan troolauskalastus on hyvä asia sillä se auttaa kalakannan kasvamista mutta vapaa ajankalastajien havaintojen mukaan kalat ovat hävinneet tykkänään alueelta eikä saalista tule

ely keskuksen virkamiehet ovat olleet mukana näiden troolauskalastajien ja osakaskuntien välisissä neuvotteluissa mutta yhteistä säveltä ja sopua ei nyt ole syntynyt ja riidat ovat kärjistyneet sellaiseen pisteeseen että oikeusjuttuja on vireillä puolin ja toisin

minusta tämä olisi sellainen asia että tähän olisi ehkä ministeriön syytä puuttua pikkusen korkeammalta tasolta ja käydä katsomassa paikan päällä että miten ne asiat oikein makaavat

on kuitenkin yrittäjien toimeentulosta kysymys mutta on myöskin mökkiläisten rauhasta kysymys ja ennen kaikkea kansalaisten oikeustajusta

arvoisa puhemies

puolustusvoimat on joutunut ankaran säästökuurin kohteeksi tällä hallituskaudella mikä varmasti on kaikille täällä salissa itsestään selvää

hornet hävittäjät tulevat ennen pitkää elinkaarensa päähän ja uusi hävittäjäratkaisu on saatava tilalle

natoon ei suomi ilmeisesti ole näillä näkymin liittymässä

minusta sitä asiaa kyllä pitäisi harkita vakavasti

se voi jossain vaiheessa tarkoittaa sitä ettei naton iskukyky olekaan jatkossa sitä mitä ennen

strategisessa mielessä käynee niin että yksi sotilaallisesti mielenkiintoisimmista paikoista pohjoisella pallonpuoliskolla tulevaisuudessa onkin suomesta pohjoiseen jäämerellä

pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä ei vähään aikaan ole kuultu mitään

yhteispohjoismainen tilannekuvajärjestelmä toisi varmasti merkittäviä synergiaetuja

sen toteuttaminen ei uskoakseni olisi mikään megaluokan ponnistus

uskon että kybersodankäynnin saralla meillä on paljon kehitettävää

yhteistyötä pohjoismaiden ja eu maiden kesken tulee rakentaa tiiviisti

lainsäädäntöä kehitettäessä on varmistettava että lait ja järjestelmät sallivat ja mahdollistavat puolustusvoimille proaktiivisen vaikutuskyvyn kriisitilanteissa ja juuri niitä edeltävinä aikoina

arvoisa puhemies

tässä budjettiesityksessä liikenneverkon rahoitus pysyy lähestulkoon ennallaan viime vuoteen nähden huolimatta siitä että meillä on erittäin haastava taloudellinen tilanne

tämä on hyvä asia

tällä voi olla erittäin positiivinen merkitys suomelle

jos onnistuisimme rakentamaan rautatieyhteyden jäämeren rannalta vaikkapa vienan kemistä suomen runkorataan ja sitä myöten eteläisen suomen satamiin tulisi suomesta strategisen tärkeä kauppareitti koko euroopan kannalta

venäjä on ilmoittanut vetävänsä oman kaapelin aasiasta koillisväylää pitkin eurooppaan

jos suomi onnistuisi olemaan tässäkin asiassa solmukohdassa saattaisi se poikia melko suurella varmuudella meille uutta liiketoimintaa uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja

tämä tukisi myös niitä suunnitelmia joita meillä on olosuhteidemme kehittämiseksi siten että suomi on houkutteleva sijoittautumiskohde datakeskuksille ja muille data ja tietoliikennepalveluiden tarjoajille